onko mahdollisuuksia tähän kovin paljon nojata eikö pitäisi toisinpäin ajatella että nämä väylät eivät ilmastonmuutoksen aiheuttamina sitten avautuisi tällä tavalla

mutta nimenomaan se että nopeasti on avotyyppinen hoito neuvonta opastus tuki tarjolla on tärkeätä

mielestäni hallituksen politiikka on ollut koko ajan hiukan jäljessä ajastaan siinä mielessä että syksyllä ei pitänyt tulla mitään lamaa

nyt kuitenkin tässä nykyvaiheessa mistä muun muassa eilen etelä kymenlaaksossa kuulimme sitä sovelletaan niin että lopetetaan alueilta terveyskeskukset siis lääkäreiden vastaanotot ja viedään ne yhteen pisteeseen esimerkiksi kotkan kaupungissa sairaanhoitopiirin keskussairaalan yhteyteen kokonaisuuksina

joka tapauksessa tässä olisi paikka nopeaan työllistämiseen

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä on kuitenkin hyvää työtä tärkeätä työtä

se olisi myös ilmastokysymys siis kuljettaa transitoliikennettä jota edelleenkin kulkee kotkan sataman kautta itään mieluummin kiskoilla kuin kumipyörillä

ja sitten tuloksena on sinileväkukinta se on tietysti syanobakteeri ei sinänsä levä mutta joka tapauksessa meillä on tällöin ongelma

mutta kaikessa työssä on tietysti omat kohtansa joihinka olisi syytä vielä palata

nyt ollaan historian suurimman taloudellisen laman partaalla niin kuin valtiovarainministeri on muuttanut näkemystään

tämä on kanssa sellainen ylitse vaalikauden mennyt kysymys laajennetaanko jäteveroa myöskin yksityisille kaatopaikoille

siinä on liikkeellä myös kms tyyppiset pyrkimykset eli kehittyvien maakuntien suomi joka tähtää siihen että tämä hallituksen esitys ei menisi läpi

ei vielä olla reaaliajassa jotta kylliksi tuettaisiin kuntia ja kunnat tekevät näitä säästösuunnitelmiaan leikkaavat toimintamenoista mikä taas lisää kunnille rasitteita toisaalta

siis koko neuvolatoiminta hammashuolto hammashoito avoterveydenhoito lääkärinvastaanotto kaikki viedään yhteen paikkaan

ylityöt taas maksetaan niin sanotusti aktiivivapaana jolloinka tämä erikoislääkäri on pois työpaikaltaan ja se lisää edelleenkin lääkäripalvelujen vajausta

asuntopoliittinen ohjelma tehtiin ennen tätä lamavaihetta ennen finanssipoliittista kriisiä

olisi hyvä että kuuluisi enemmän metropolin ääni

tämä periaate jolla tässä jaotellaan jätteet veronalaisiksi tai sitten ei on tietysti ymmärrettävä

tällöin jälleen kerran olemme edellisten eduskuntavaalien rahoittajien tavoitteiden kanssa tekemisissä tällä kertaa esimerkiksi ed

kun tätä paperia lukee niin siihen kai pyritään

niissä lakiesityksissä jotka ovat nyt tässä tänään nähtävissä mietintöjen pöydällepanon kohdalla on peräti kolme asumiseen liittyvää hallituksen esitystä jotka on ympäristövaliokunnassa käsitelty

mielestäni tämä on väärää ortodoksisuutta ja puhdasoppisuutta

nyt on kysymys siitä millä tavalla tarkastusvaliokunnan mietinnön arvokkaat huomiot todellakin hallituksen toimesta valtioneuvoston ja ministeriöiden toimesta otetaan huomioon mikä on se mekanismi

tärkeätä mielestäni on myös se että ministeri vapaavuori totesi että yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on vihdoin otettava tosissaan

ei näin voida kansanterveyslain edelleenkin päteviä terveydenhoitoon terveyden edistämiseen ennaltaehkäisyyn liittyviä periaatteita puhumattakaan neuvolatoiminnan periaatteista tällä tavalla edistää

muun muassa ylipäivämaksut niin sanotut sakkopäivämaksut sairaaloiden toimesta tulevat kasvamaan kun kunnat vähentävät omaa terveyden ja sairaanhoidon toimintaansa

silloin kun ei ole uusiokäyttö hyötykäyttömahdollisuutta voi myös kaatopaikalle vienti olla verotonta

korhosen kanssa nyt ympäristövaliokunnassa

arvoisa puhemies

asiantuntijakuulemisen ja myöskin valiokunnan mietintöjen pohjalta todetaan että niillä ei ole varsinaisesti akuuttia merkitystä ei siis akuuttia merkitystä

kaiken kaikkiaan nyt tämä yleinen yhteinen käsitys tästä asiasta että lakia on noudatettava siitä huolimatta että on poliittisia intohimoja ja erilaisia käsityksiä on hyvä

tämä on hyvin tärkeä huomio ja toivon mukaan myös keskustapuolueessa löytyy uskallusta olla tämän takana ei ainoastaan metropolialueella vaan yleensä suomessa

kaikissa ohjelmissa on nyt tulevaisuudessa varmasti mahdollisuus etenkin ulkoa ostetuissa ohjelmissa toteuttaa vaikuttamista kutsutaanko sitä tuotesijoitteluksi piilomainonnaksi indoktrinaatioksi miksi halutaan

kun kunnat leikkaavat toimintamenoista päiväkotien toiminnasta muun muassa maahanmuuttajia palvelevat päiväkodit toimivat entistä huonommin

valiokunta totesi että pitäisi ryhtyä aktiivisempiin vaikuttavampiin toimenpiteisiin

hän on ilmastopolitiikan asiantuntija arvostan häntä siinä ja on aivan selvää että hallituksen on ollut pakko antaa lainsäädäntöä ja toimenpiteisiin ryhtyä kun ilmastonmuutoksen paine kasvaa

meillä esimerkiksi pakkausjätteen osalta on vain osittainen tuottajavastuu

mutta nimenomaan arvoisa ministeri millä tavalla eläinten hyvinvointi on linjassa tai ristiriidassa jättisikaloiden ja jättinavetoiden kanssa nimenomaan tämän suuruuden ekonomian kanssa mitä kuitenkin ajetaan

koulut kasvattavat taas luokkakokojaan

tämän vuoksi tietysti tämä lisäbudjetti siirtomäärärahoineen olisi antanut tällaisen etukäteismahdollisuuden puuttua asiaan

mielenkiintoista myös arvoisa ministeri on se että jos näihin kotkan suunnitelmiin tutustuu niin näkee että jalat ovat hyvinkin korkealla kaukana maasta pää pilvissä ja sitä mitä todella maan pinnalla tapahtuu ei välttämättä huomata ei haluta huomata tai on kivempaa rakennella visioita

tässä etsitään valtiovarainministeriä ja ministeriötä ratkaisijaksi kun muutetaan valtion tekemiä normeja

pitäisi olla toisin eli sen pitäisi olla täydellinen niin kuin on sähkö ja elektroniikkajätteen romuajoneuvojätteenkin osalta

ongelmana varmasti on se että vastalauseessakin tuodut hyvät ajatukset eivät välttämättä toteudu niin että niillä voidaan koko kenttää hallita tässä sisällön tuotannossa ja siinä mitä katsotaan eri kodeissa

kysyn tästä ministeri vapaavuoren mielipidettä

pentti oinonen otti kielikysymyksen tähän mukaan ruotsin kielen ja taas sitten kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossa oli perhepolitiikka

lopputulos on entistä kielteisempi kokonaisyhteiskunnan näkökulmasta ihmisten tulevaisuuden näkökulmasta

seuranta ja valvonta on resursoitu hyvin vaatimattomasti

arvoisa puhemies

siellä on kaikenlaisia sen tyyppisiä visioita että kun sairaalaan tulee sisään niin tulee ensiksi ostoskeskukseen jossa on hyvin paljon erilaisia liikeyrityksiä

kaivostoiminta on aika alkeellista siinä mielessä että se muistuttaa aina siirtomaapolitiikkaa juuri niin että mennään mustaan afrikkaan avataan suuri kaivos ja sitten isännät lähtevät rahat taskussa ja ongelmat jäävät jäljelle

verotuksesta vain se että pääomaverosta ei makseta kuntaveroa köyhät kunnat tekevät niitä miinusmerkkisiä punakynäviilauksia tällä hetkellä koulujen terveydenhoidon kohdalla ja näin tapahtuu monessa kunnassa

tuossa mielessä tämä kilpailun mukaantulo ja sille alistuminen on kyllä tietysti ongelmallista ja tässä on kysymys kaiken kaikkiaan median luonteeseen liittyvästä ongelmasta

jäin odottamaan että kristillisdemokraatit ottaisivat kantaa siihen miten suvuttomasti lisääntyvät ruoka aineet kontra suvullisesti lisääntyvät ruoka aineet sopivat ihmiselle

akaan penttilä piti erinomaisen puheenvuoron ja haluaisin itse myös paneutua tähän samaan asiaan reumasäätiön sairaalaan

käytännössä yksi henkilö hoitaa tätä osuutta sähkö ja elektroniikkajätteiden romuajoneuvojätteiden osalta

muistakaa myös se että kaavoituksessa on itäinen rantarata

sitten tullaan ehkä ympäristöön joka löytyy vantaalta lentoaseman odotushallista

silloin kun työvoimapula on suuri niin silloin se on ilmeisesti joittenkin mielestä hyvä asia mutta mikäli taas tilanne on päinvastainen eli työttömyyttä joillakin aloilla niin silloin tämä voi olla kyllä maan kannalta hieman huono asia

ja sitten löytyy jostakin tila jossa erikoislääkärit odottavat että tulee oikean tyyppinen potilas paikalle että voidaan sitten konsultoida jos paikalla ollut yleislääkäri tällaista konsultaatiota edes esittää

tämäntyyppisissä kuin esimerkiksi talvivaarassa menestys pohjautuu aivan nikkelin maailmanmarkkinahintaan samoin monessa muussa kaivoksessa

täällä voidaan siis todeta että olemme sillä tavalla menossa oikeaan suuntaan että myös yksityiset kaatopaikat ovat veron kohteena

puhemies

on tosi huono asia että kokoomus jarruttaa asian etenemistä

senaattori obama ei kuitenkaan edustanut sitä poliittista linjaa joka ajoi suurituloisten verotuksen helpottamista

hän käsitteli nimenomaan eläinten hyvinvointia ja valvontaa ja tilanteen seurantaa

aivan oikein kansaneläkelaitos on ollut päävastuussa sen takia että se hallinnoi tässä säätiössä sairaalapaikoista suurta enemmistöä

ne ovat käyttäneet verottomuuttaan hyväkseen ja ovat avanneet usein kaatopaikkansa portit muullekin jätteelle kuin sille mitä ne itse siis omistajat tuottavat

näin kysyisin tällaisen panttijärjestelmän perään

eikö olisi järkevää asettaa varsin voimakas velvoittava pantti rahallinen pantti näille yrityksille että jos ne lähtevät jättävät maisemoinnin ja muut vastuut kantamatta niin tämä pantti silloin laukeaa

viime kuukausien keskusteluissa on jo useampaan kertaan tullut tuotantoeläinten huono kohtelu ja huono pito esille

minulla ei ole mitään virkistyskeskusta taikka kokonaisvaltaista yhteiskuntakehittämistä vastaan mutta sitä että pitäisi itse asiasta myös potilaiden hoidosta ja resursseista huolehtia

asko seljavaara minä olen mielelläni paavi heikommassa asemassa olevien työntekijöitten tasavertaisten kilpailuedellytysten ja yleensäkin saman arvoisten työskentelyolosuhteitten puolesta

omistajathan ovat monesti teollisuuslaitoksia esimerkiksi puunjalostusteollisuuden metalliteollisuuden laitoksia

sen lisäksi se oli se taho joka lähetti sinne asiakkaat ja sitten aivan kuten ed

sitten se on dokumentoitu ja siihen on myös eduskunta reagoinut samoin maa ja metsätalousministeriö ja ministeri

tämä kysymys siitä mitkä ovat valvonnan resurssit on varmasti ajankohtainen edelleenkin onko meillä kylliksi eläinlääkäreitä

rajamäen puheenvuoro oli hyvin paikallaan senkin vuoksi että tämä sama tuottavuuspolitiikkaongelma mistä hallitus pitää stigman lailla kiinni ja on siihen fiksoitunut pakkomielteenomaisesti niin se on muuallakin muun muassa ympäristötoimen alalla

arvoisa puhemies

on pakko tuoda muutama konkreettinen esimerkki

kuitenkin kyseessä oli tämän ortopedian ja kirurgisen hoidon reumakirurgian lisäksi myöskin kuntoutuksen näkökulmasta erinomaisen korkeatasoinen sairaala ympäristö joka tuki potilasta sekä henkisesti että fyysisesti

pulliaiselle toteaisin että ehkä olisi pitänyt tai pitäisi olettaa että hallituksen ministerit etenkin valtiovarainministeriössä lukevat myös niitä ajatuksia joita atlantin tuolla puolen oli jo viime kesänä esillä mainitsemienne tahojen toimesta

muutama viikko sitten kävi potilas joka oli medonen hallinnoimassa ja käyttämässä kotkan kaupungin eräässä terveyskeskuksessa karhulan terveysasemalla käynyt potilaana ja tämä keski ikäinen mieshenkilö kertoi että lääkäri joka oli häntä hoitanut oli todennut että pitäisi tehdä magneettitutkimus jotta saataisiin hänen tilansa ja hoidon tarpeensa selville mutta sitä ei voi tehdä koska hän on saanut kiellon näiden mri eli magneettilähetteiden tekemiseen

se että biohajoavan jätteen polttokäyttö olisi erityisen perusteltua on kyllä asia jota voi kahdestakin suunnasta katsoa

tämä lex yleseurujärvi on positiivinen asia tältä osin mikä koskee odottavia äitejä

virkoja on perustettu ja siitä tietysti on todettava kiitos ministeriölle että näitä virkoja on saatu myös tänä aikana kun taloudellisesti muuten on ollut tiukkaa

kun ajatellaan ympäristölupia

niitä pitäisi nopeuttaa jotta yhteiskunta toimisi joustavammin ja jotta nämä haasteet mitä esimerkiksi ilmastonmuutos tuo jatkuvasti niin niihin voitaisiin nopeammin vastata taikka niin että meillä olisi tutkimusta tällä alueella että me tietäisimme missä mennään

se oli syntynyt vuosien kehityksen tuloksena ja todella tämän kaltaista ei mitenkään keinotekoisesti pystytä minnekään tekemään

kuitenkin jos biojäte käsitellään niin että siitä saatava metaani otetaan talteen käytetään energian tuotantoon niin silloin tämä kysymys polttovaihtoehdosta tietysti asettuu toiseen näkökulmaan ja myöskin edelleenkin myös tämä kompostointivaihtoehto on pätevä